sillä on aivan olennainen vaikutus kun yksityinen henkilö käynnistää omaa yritystoimintaa samanaikaisesti kun hän esimerkiksi on palkkatyössä

se antaisi myös ehkä vastuuta lukion opettajille huolehtia ja patistaa perään että kaikki ne joiden on syytä hakeutua opintojen aloittamiseen myös sinne hakisivat

vielä energiasta

käytännön esimerkki voi olla myös sellainen jossa esimerkiksi nokialta lähtenyt insinööri saa matkaansa proton tai aihion jonka hän sitten jalostaa vaikka tekesin tuella varsinaiseksi kaupalliseksi tuotteeksi

vaarallinen välivuosi helposti johtaa siihen että luvut jäävät ja siirtyvät työelämä vie jolloin itse asiassa koko elämänura saattaa olennaisesti muuttua

mutta kun tähän maahan käynnistettiin paras hanketta sitä varten valmistettiin myös laaja selvitys eri kuntien tuottavuudesta joka edelleenkin on nähtävissä kunnallishallinnon kehittämissäätiön sivuilla

ruotsin perintö ja lahjaveron muutos joka varmasti aiheuttaa poliittisesti tässä eduskunnassa kiusallisen keskustelun oli kuitenkin erittäin taitavasti laadittu

se on modernin ihmisen perustutkinto kansainvälistyvässä maailmassa ja sitä pitäisi käsitellä itse asiassa peruskoulutuksen aivan olennaisena osana

alenevaan polveen ei mene perintöveroa

jos näin ylioppilaskirjoitusten jälkeen välittömästi suoritetut valinnat olisi kesäkuun alkuun mennessä hoidettu loppuun opiskelijalla olisi mahdollisuus myös käynnistää viime aikoina julkisuuteen tullut mikäli siihen korkeakoulut ja yliopistot suostuvat niin sanottu kolmas lukukausi

tämä suojaa ruotsalaista elinkeinoelämää ja itse asiassa antaisi saman edun jos tulolähdejako otettaisiin käyttöön suomessa eli suomi ei ajautuisi niin sanotuksi tytäryhtiötaloudeksi

onko voimalaitosta eikö ole voimalaitosta onko kehyskunta onko maaseudun taajama tai joku muu

se että syntyisi kolmas lukukausi nopeuttaisi olennaisesti mahdollisuutta valmistua myös nopeasti

mielestäni asia on vähintäänkin pohtimisen arvoinen mutta huolimattomasti valmisteltu ja saattaa aiheuttaa erittäin monia myöhempiä ongelmia ja korjaustarvetta

mutta mielenkiintoista olisi pohtia asiaa siltä kannalta jolta itse asiassa maailman eniten luettu johtamisen kirja käsittelee tämän tapaista ongelmaa

mielestäni nopea opiskeleminen on useimmiten myös määrätietoista työtä sanoisinko korreloiva ilmiö

kaiken kaikkiaan se että kesäkuun alkuun mennessä ihmiset voisivat tietää mihin he ovat pääsemässä mahdollistaisi myös kesätyöpaikan tai kesäyliopiston ainevalinnan toteutuksen järkevällä tavalla

haetaan siis kaksi samanlaisissa olosuhteissa toimivaa ja katsotaan minkälaisia päätöksiä kumpikin niistä on tehnyt ja mihin lopputulokseen ovat sitten päätyneet

lapsuudesta muistan espoon ja sipoon molemmat ruotsinkielisenä maaseutuvaltaisena sipoo on sitä edelleenkin espoo ei mutta jos tänään halutaan verrata niin ehkä espoon kanssa paremmin sopisi vertailukohdaksi vantaa ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

tässä itse asiassa on kyse siitä että ratkaistaan niitä seurauksia jotka johtuvat niistä syistä jotka saattavat jäädä tämänkin jälkeen olemaan eli viime kädessä on varmaan kyse arvopohjasta joka vallitsee skandinavian maissa saksassa ja hollannissa ja vastaavasti siitä arvopohjasta joka vallitsee välimeren maissa

voisi sanoa että kuntauudistus todennäköisesti auttaisi suomen kunnallishallintoa ja kansantaloutta kaikista eniten uskokaa tai älkää jos helsinki jaettaisiin kymmeneen kuntaan vantaa vähintään kahteen ellei kolmeen ja saman kokemuksen saattaisi saada myös espoo kohtalokseen

suomi nauttii edelleenkin yhdysvalloissa mainetta ainoana maana joka maksoi velkansa takaisin ja meille se on ollut aivan luontaista ja moni muu maa joka on saanut velkaa yhdysvalloilta tai muilta katsoo oikeudekseen olla maksamatta tai keplotella ainakin valuuttakurssien tai muiden järjestelyjen myötä velan olennaisesti vähemmäksi

tällöin päädyttäisiin siihen mittakaavaan joka metropolialueen selvityksessä todettiin sellaiseksi jonka johto pystyy suunnilleen hahmottamaan tekemään oikea aikaisia ja mitoitukseltaan oikean kokoisia panostuksia

minun on vaikea uskoa että kreikan hallitus joka velkaantui olisi tehnyt sitä vahingossa kirjanpitoa on väärennetty

mutta yhtä vaikeaa minun on uskoa sitä että lainoittajat jotka ovat lainoittaneet kreikkaa tavalla tai toisella eivät olisi olleet ainakin suunnilleen tietoisia siitä minkälainen kreikan kokonaistaakka velallisena oli ja mitä itse asiassa seuraisi jos kreikka ei pystyisi suoriutumaan velvoitteistaan

monessa vastaavanlaisessa kunnassa jossa syystä tai toisesta usein kunnan myötävaikutus oli jäänyt syntymättä ei ollut teollista toimintaa

taustalla oli varmaan se että yhteinen valuutta on se väline jolla vastuu saadaan hajautettua ja pääoman sijoittaja saa rahansa takaisin

suomi voi olla ylpeä siitä että meillä perinteisesti taksiliikenne on luvanvaraista hinnoittelu läpinäkyvää ja asiakaspalvelu korkeatasoista

mielenkiintoista on myös se että sisäasiainministeriön kuntaosasto ei ole lainkaan kiinnostunut kuntien erilaisista tuottavuuslaskelmista ei myöskään kuntaliitto

nyt itse asiassa ollaan luomassa järjestelmää jolla on ennakkoon ehkä kiihdyttävä vaikutus siihen että velallinen saa edelleenkin velkaa koska vastuu voidaan siirtää kyseisen maan piiristä laajemmalle itse asiassa koko euroalueelle ehkä vieläkin suuremmalle joukolle maita

esimerkiksi vietnamilaiset ovat kotoutuneet paikkakunnalle ovat työssä niin monet muutkin mutta sitten erityistapauksissa on lähes mahdotonta saada ihmisiä kotiutumaan

toisaalta eri maissa ne jotka ovat työmarkkinoilla kaikista huonoimmassa asemassa helposti aloittavat kipuamisen paremmille ansioille ja mukavampiin töihin olemalla taksiauton kuljettajia ja näin myös suomessa jonkin verran

sillä on järjestämisvastuu ja erilaisilla yksittäisillä ratkaisuilla kuitenkin kunnan rahavarojen käyttöastehyöty suhde muuttuu vähitellen paremmaksi tai huonommaksi

kun euroopan unionin perussopimusajattelu lähtee siitä että avustusvelvollisuutta taloudellisissa asioissa ei ole paitsi jos kyseessä on luonnonkatastrofi tai muu ennalta arvaamaton tapahtuma johon valtio itse ei ole pystynyt vaikuttamaan niitä ei kateta muiden valtioiden veloista niin kreikan asiahan suunnilleen menisi sen mukaan että ne sijoittajat mielestäni ovat todennäköisesti tienneet että tähän sijoitukseen sisältyy merkittävä riski jonka johdosta myös velan korkotaso on ollut poikkeuksellisen korkea ja se pitää jotenkin pohtia uudestaan

ja kun samaan aikaan paikkakunnalla on ehkä viitisensataa tai useampi sata akateemisesti koulutettua nuorta työttömänä ihmettelen kuinka ne jotka tällä hetkellä eivät edes osaa kirjoittaa tai lukea voisivat joskus saada paikkakunnalta työtä

ei saisi siinä mielessä kiristellä näitä työhön liittyviä vaatimuksia ei kielitaitoa ei ainakaan paikallistuntemusta sillä nykyaikainen navigaattori kyllä hakkaa melkein jokaisen paikallistuntijan jos sikseen asia halutaan vertailuna muokata

ehkä kuitenkin saattoi päätellä että kunnan virkamiesjohdolla ylimmällä luottamushenkilöjohdolla oli vaikutusta kuinka taitavasti kunta pystyy hoitamaan omia palvelutehtäviään

jos mentäisiin tähän alkuperäiseen ajatukseen että saksalainen pankki joka on lainoittanut kreikan valtiota joutuu maksuvalmiusongelmiin eli omaa pääomaa alaskirjauksessa menee mikä noin kymmenkertaisena vähentää kyseisen pankin luotonantokykyä niin on saksan valtion viime kädessä vastattava siitä että se pankki jos se halutaan säilyttää elävien kirjoissa voi jatkaa toimintaansa

mutta paras uudenmaan kunta oli karkkila joka aikanaan teollisuushalliseikkailujensa johdosta joutui kovalla kädellä saneeratuksi

eli kyseisen valtion vastuulle viime kädessä jää oman maan pankin pääomittaminen tai konkurssiin päästäminen

viime kesäkuun alussa sain toisessa roolissa eläke fennian hallituksen jäsenenä käsiini selvityksen siitä kuinka paljon niistä päätöksistä joita kreikka oli tehnyt on pantu myös toimeksi surullista luettavaa tänään sen tietävät kaikki

arvoisa rouva puhemies

minusta tällä hetkellä syntyy tilanne jossa kreikka ei pysty selviytymään ja kaikki ne jotka ovat antaneet luottoa kärsivät jossain suhteessa ellei sitten kukin valtio vastaa omista pankeistaan

tällä yhteisvastuuperiaatteella joka syntyy viime kädessä eurobondien kautta syntyy edelleen rahoittajille mahdollisuus ajatella asiaa että jos valtio ei selviä niin tätä kautta jälkimarkkinoilla tilannetta voidaan hoitaa

luottamusperiaatteen mukaan normaali päätöksensaaja tyytyy siihen varsinkin jos se on myönteinen ryhtyy investoimaan tai toimimaan haluamallaan tavalla

kun olen muutama sata nuorta tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana työllistänyt niin edustaja mustajärvelle toteaisin että vaikka se kausityöntekijä ottaa minkä tahansa koulutuspaikan vastaan niin se on kuitenkin työnantajalle selkeä osoitus siitä että asianosainen haluaa pyrkiä elämässä eteenpäin haluaa itselleen paremmat olosuhteet ja paremman palkan ja niin edelleen

kun tämä arvopohja josta oman puheenvuoroni käynnistin on edelleen hitaasti muuttuva voi viedä vuosikymmeniä ennen kuin välimeren maissa ymmärretään se että sanoista on pidettävä kiinni ja totuudesta pidettävä myös huoli eikä voida jatkuvasti jopa hallituksen tasolla vääristellä tosiasioita jotka saattavat muuttua niin meidän tulisi olla hyvin varovaisia erilaisten mekanismien rakentamisessa ja jos niitä rakennetaan niihin pitää sisältyä sanktio eikä pelkästään avustusfunktio

suomi on ensimmäistä kertaa jakeluteiden rakentamisen suhteen tasaveroinen monen muun maan kanssa joissa kotimarkkinat ovat suuret ja lähellä on muita suuria

heillä on oikeus poiketa tästä ennakkopäätöksestä joka tekee kansainvälisten yritysten kannalta suomen oikeuskäytännön aivan omituisen näköiseksi

se pitää myös paikkansa että jos pääsee sitten töihin niin se on usein suoritustasolla parasta koulutusta ja siinä sitten työnantaja ja työntekijä voivat sopeuttaa tarpeensa toisiinsa

jos mietitään kuinka vaikeaa rapalalle tai fiskarsin saksille oli jakelutien rakentaminen digitalisoituminen on tuonut suomalaisen peliteollisuuden tasaveroiseen asemaan monen muun maan kanssa

arvoisa puhemies

täytyy nyt kuitenkin todeta edustaja kalmarille etteivät ne pelkästään säily ne ihmiset siellä syrjäseuduilla vaan ne tulevat keskustaan ja käyttävät näitä keskustankin teitä joissa kiinteistövero on osana tienhoidon kustannuksia

siinä mielessä kun laitteisto vielä muuttuu tämän asian harkittu käsittely olisi myös kansantalouden tulevaisuuden kannalta merkittävää koska jatkossa suurempi osa ihmisistä tulee saamaan ansionsa näistä asioista

ja kun tällä vovalla on vielä tulostavoite niin siellä on ollut aikomus varsin pienistä asioista mutta joita lukumääräisesti on paljon ryhtyä käymään tätä neuvottelua

siinä mielessä pidän tärkeänä lain sanamuotoa että koulutusta on haettava

en ole kuitenkaan kieltänyt koskaan työntekijöiden osallistumista hallitukseen jos heillä on vastaava osaaminen mitä hallitustyöskentely edellyttää

kiinteistövero on aika vaikea ohittaa myös sellaisten yritysten kannalta jotka ovat esimerkiksi ulkomaisessa omistuksessa ja aika monessa kaupungissa alkaa olla niitä jotka pystyvät välttämään varsinaista tuloverotusta

myös maa ja metsätalousmaan kohdalla olisi syytä pohtia miksi se on vapautettu ennen kaikkea ehkä metsäverotuksen kohdalla jossa myyntivoittoverotukseen siirtyminen johti siihen että puukaupat eivät enää käy samalla lailla kuin ennen jolloin itse asiassa koko klusteri kärsii siitä syklisyydestä joka ennen onnistuttiin vuotuisella verotuksella pääosin välttämään

tämä on muistoa siltä ajalta kun oli veroasiamies

nimenomaan kansainvälisiä tilintarkastustoimistoja ärsyttää koska he toteavat että nämä kustannukset ovat merkittäviä yrityksille eikä niitä vaikka valtio olisi sinänsä velvollinen maksamaan käytännössä makseta

suomessa näyttää tämä verokeskustelu käyvän niin tunnepitoisella pohjalla että nyt melkein epäilen että sellaisten verojen jotka eivät enää vaikeuttaisi lisää elinkeinotoimintaa ja sitä kautta työllisyyttä keksiminen on aika haasteellista mutta kyllä tämä metsän myyntivoiton verotuksen muuttaminen vuotuiseksi metsäveroksi voisi olla yksi sellainen joka edesauttaisi suomalaista elinkeinoelämää

täällä onkin yllättävän asiantuntevia puheenvuoroja mutta varsinainen suuri asia näyttää jäävän helposti tämän yksittäisen valuvirheen korjaamisen ohella huomioimatta

tässä työeläkejärjestelmässä työnantaja ja työntekijäosapuolet neuvottelevat näiden periaatteiden muuttamisesta ja kun elinaikaodote on nopeasti kasvanut niin tämän järjestelmän kyky huolehtia tulevaisuudessa ei ole enää yhtä selvä kuin tähän asti

elinaikakerroin koko ajan muuttuu ja joku on sanonut että tänään syntyneistä tyttölapsista joka toinen elää satavuotiaaksi ja kun samaan aikaan vielä koulutuksen ja monen muun syyn johdosta ihmiset tulevat myöhemmin työmarkkinoille aktiivinen työssäoloaika on supistunut suhteessa kokonaiselinaikaan

kyse ei ole ainoastaan tuplapalkasta vaan silloin kun työlista on tehty ja asianosainen joka on työlistalla vuorossa jää pois hänelle on kuitenkin maksettava muun muassa pikaravintolaketjuissa kolminkertainen palkka jolloin se kun uusi henkilö tulee siksi päiväksi johtaa siihen että työtunnilta per henkilö maksetaan kuusinkertainen palkka

työntekijäjärjestöjen etu ehkä olisi pidemmän päälle se että järjestelmää paikattaisiin siten että kokonaistyöaika suhteessa elinaikaan saataisiin kasvamaan

siihen on useita keinoja

yksi olisi se että työeläke syntyisi nimenomaan työssäolovuosien perusteella eikä siihen sinänsä vaikuttaisi niinkään se minä vuonna tai minkä ikäisenä olet tullut töihin tai poistut työelämästä

mutta siltä osin edustaja alatalo on aivan oikeassa että ei tässä suomen kansantalouden volyymi lisäänny se jakaantuu tämän kaupan osalta vain useammalle päivälle

olennaista olisi että tämä työssäoloaika olisi riittävän pitkä jotta tämä maksuosuus joka kerätään palkkasumman yhteydessä olisi riittävä kattamaan eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeet

mutta siltä osin kuin täällä on arkipyhiä jolloin liikkeet ovat kiinni ja naapurimaasta venäjältä ei tänne tulla se on menetettyä kauppaa ja ennen kaikkea akselilla helsinkihamina se on erittäin arvokasta lisämyyntiä hyvällä hintatasolla korkealaatuisia tuotteita ja pitää monia erikoisliikkeitä myös pystyssä

valiokunnan lausunnossa ei puututa sosiaalipoliittiseen puoleen

nyt oleva esitys pohjautuu kuten täällä on todettu siihen että työeläkeyhtiöiden ei tarvitsisi myydä niin sanottuihin aleneviin kursseihin omia osakkeitaan vaan ne voisivat hyödyntää sen että heidän vakavaraisuutensa riittää kyllä aika pitkänkin alamäen rahoittamiseen kun työeläkeyhtiön on myös huolehdittava omasta likviditeetistään

taksiautoilijat monesti luottivat siihen että heidän työuransa päättymisen jälkeen he pystyvät rahastamaan luvan myynnillä mutta se tie on osittain tukittu

siellä on kyllä kassassa ja sitten jää myös aikaa ehkä myydä kiinteistöjä jos osakkeiden hinnat laskevat nopeasti niin kuin nyt näyttää olevan

se että nyt voi omistaa luvan jatkaa itse liikennöintiä esimerkiksi arkisin ja valoisana aikana mutta käyttää ulkopuolista työvoimaa sitten muissa helpottaa näiden alhaisella eläkkeellä pitkään taksityötä tehneiden ihmisten viimeisiä vuosia

arvoisa rouva puhemies

siltä osin kuin täällä on pohdittu kuinka hyvin nämä työeläkeyhtiöiden sijoitukset ovat tuottaneet en ikävä kyllä voi aivan yhtyä edustaja virtaseen

näyttää siltä että osakkeiden ylivertaisuus esimerkiksi kiinteistösijoituksiin ei enää ole itsestään selvä

kyllä tässä viimeisessä lehman brothersin yhteydessä olevien finanssiseurausten joukossa oli kolmen an luokituksen omaavien rahastojen menoa konkurssiin muutamassa kuukaudessa kun ostolaidalla ei ollut ketään

ensinnäkin voisi aina sanoa niin että se kapasiteetti joka pohjautuu tuulivoimaan täytyy käytännössä varmistaa jollain toisella energiamuodolla

tuulivoiman talteenotto toistaiseksi on erittäin haasteellista periaatteessa käytettävissä ovat sähköautojen akut ja sitten veden ostaminen se voidaan sitten myöhemmin käyttää turbiinin läpi laskettuna uudelleen sähköenergiaksi

tämän työeläkejärjestelmän peruskorjaus eli kuinka suuri elinaikaodote meillä on ja kuinka tätä järjestelmää pitää muuttaa on vaikea asia mutta niin tärkeä asia ettei sitä saa jättää huomioimatta

minulla on tapana jos suinkin mahdollista viettää lomaa nimenomaan yhdysvalloissa sen takia että aikaero ja olosuhteet ovat niin poikkeavat

ihmiset eivät suhtaudu pääsääntöisesti sympaattisesti isoihin tuuliroottoreihin ja meluhaitatkin ovat ilmeisesti hankalampia kuin alun perin säädöstä tehtäessä on arvioitu

arvoisa herra puhemies

kyllä tällä arvonlisäveron tasolla suomessa alkaa olla kuluttajien kannalta jo sellaisia vaikutuksia että tehdään itse eikä työllistetä muita

termodynamiikan lain mukaan energia voidaan muuttaa suoraan lämmöksi ja roottori voidaan korvata spiraalimaisella pystyssä olevalla laitteella joka ottaa vähän tehottomammin mutta riittävässä määrin tuulen käytön energiaksi

ehkä yli puolet suomen työtätekevästä kansanosasta joutuu ratkaisemaan työtehtäviä luovuuden kautta

edellisen taantuman tai laman aikana maassamme siirryttiin avoir fiscaliin joka sittemmin todettiin euroopan unionissa syrjiväksi lainsäädännöksi

he eivät enää ole sellaisessa tehtävässä jossa suoritetaan joku vaihe joka on ennalta määrätty ehdottomasti tehtäväksi tietyllä tavalla

ruotsi siirtyi vastaavasti lahja ja perintöverosta myyntivoiton verotukseen yritysomaisuuden osalta